kun tiedetään että kuntien vuokra asuntojonoissa on tuhansia asunnottomia henkilöitä jotka ovat jopa vuosia odottaneet asuntoa niin millä tavalla tämä huoli on tullut huomioitua ministeriössä jotta heitä ei tulisi ohitettua tässä asuntojonossa sillä täytyyhän heidänkin etunsa tulla huomioiduksi tässä lainvalmistelussa

elikkä oikeastaan olisin kysynyt ministeri hautalalta miksi valtio ei käytä sitä päätösvaltaa siellä hallituksessa jo edeltä käsin vaan jää odottamaan mitä siellä hallituksessa tapahtuu

uskon kuitenkin että suomessa on positiivinen asia vammaisten henkilöitten asioitten parantaminen

ministeri räsänen mainitsi että liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt jotka tuottavat voittoa jäävät rahankeräyksen ulkopuolelle jatkossakin

nythän täällä saa semmoisen käsityksen että me heitämme taas toiveita sinnepäin ja odotamme että noudatetaan meidän kehotuksiamme mutta emmekö me voi jo ennalta käsin määritellä hyvinkin tiukasti miten tässä toimitaan

ja tämä rahahan on ongelma että oppilaat opiskelevat esimerkiksi homekouluissa ja päiväkotirakennuksissa joissa on sisäilmaongelmia ovat päivät pitkät

kuitenkin edellä mainittu eurobarometri tutkimus osoittaa sen että täällä on vielä paljon asenteita vammaisia kohtaan ja siinä mielessä on hyvä että hallitus rupeaa näitä asenteita purkamaan

samoin me tiedämme myös että eduskunnan oi keusasiamies on pitänyt kohtuullisena ainakin täällä olevan tekstin mukaan noin kuukauden mittaista käsittelyaikaa

on olemassa useita järjestöjä jotka keräävät rahaa hyvinkin merkittäviä määriä ja käyttävät rahan yritykseltä ostetun palvelun maksamiseen

ja ne jotka käyttävät kohtuudella alkoholia saisivat litkiä tämmöistä määrää niin pitkän aikaa että meidän laskuoppimme ei edes riitä siihen ainakaan minulla itselläni

kun en itse tässä valiokunnassa ole ihmettelen sitä miten näissä lausunnoissa sitten on kuitenkin tultu siihen lopputulokseen ettei tämmöistä määräaikaa haluttaisi lakiin kirjata näitten käsittelyaikojen pituuden suhteen

arvoisa herra puhemies

näitä hyväntekeväisyysyhdistyksiä on paljon joissa hallituksen jäsenet istuvat myös tämän omistettavan yrityksen hallituksessa

arvoisa puhemies

edustaja heinonen kysymys ei ole vastakkainasettelusta hätä suomessa ja hätä maailmassa vaan vastakkainasettelusta siinä onko tämä kehitysapuyhteistyörahan käyttö tällä hetkellä järkevää vai ei

nyt kun tämä menee valiokuntiin käsittelyyn voisiko tätä jollakin tavalla ajatella muutettavaksi siten että tämän kohtuullisen käsittelyajan sijasta olisi jonkinnäköinen määräaika jonka sisällä nämä muistutukset pitäisi käsitellä

arvoisa puhemies

lapsiin kohdistuvissa rikoksissa ja virkamiesten laiminlyönneissä kansa vaatii virkavastuuta mutta myös kovempia rangaistuksia

arvoisa puhemies

siinä mielessä ihmettelen sitä sinisilmäisyyttä että me rupeamme täällä keskustelemaan siitä loppuuko elinkeinotoiminta linja autoilta tai joiltain muilta jotka tuovat sitä pimeätä viinaa tänne

toki nyt täällä keskustellaan siitä ja hallituspuolueitten jäsenten suulla on pari kertaa jo todettu ettei semmoisia lakialoitteita voida ottaa käsittelyyn mitkä sisältävät jossain määrin niin sanottua vihapuhetta tai jotain muuta

mikäli tällainen yritys ei ole yleishyödyllistä toimintaa harjoittava yritys ei tulisi järjestölle myöntää rahankeräyslupaa siitäkään huolimatta että se vain ostaa palveluita yritykseltä

mutta kuinka se voidaan nyt etukäteen jo tulkita tällä tavalla koska onhan meillä mahdollisuus perustuslakiinkin varmaan tehdä aloitteita joidenkin asioiden muuttamiseksi jos joku katsoo sen hyväksi

toisaalta täytyy myös muistaa se että kunnat tekevät parhaillaan leikkauslistoja muun muassa kouluavustajien ja sosiaalityöntekijöitten määrässä koska hallitus leikkaa muun muassa ensi kaudella

kiitos

arvoisa puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä ja millä tavoin tukea lastensuojelutyötä kunnissa resurssipulan paikkaamiseksi ja ehkäistäkseen sitä ettei vastaavanlaisia tilanteita enää tapahdu

mietin myös sitä kun nyt kirkot ja yliopistot pääsevät rahankeräyksen piiriin tuleeko pian vaatimuksia että koulut ja päiväkoditkin saisivat kerätä rahaa

arvoisa puhemies

edustaja tuula väätäisen aloite on hengeltään hyvä mikäli haluamme hillitä alkoholinkäyttöä ja suojella lapsiamme humalahakuisuutta ihannoivalta alkoholikulttuurilta

ei ole mitenkään tavatonta että esimerkiksi vanhustenhoidosta puuttuu resursseja ja se jos mikä on yleishyödyllistä toimintaa jos siellä pystytään edes osa työstä tekemään vapaaehtoisesti

elikkä meidän täytyy lopettaa semmoinen holtiton epäjohdonmukainen rahan antaminen joka ei mene siihen apuun mihin sitä rahaa on tarkoitus antaa

jos rehellisiä halutaan kuitenkin olla niin on todettava että maahanmuuton aiheuttamia epäonnistumisia korjataan ympäri eurooppaa ikävä kyllä jälkijättöisesti ja vieläpä yhteisvastuullisesti

tulevaisuudessa tämä raja varmasti liikkuu vielä puoleen ja toiseen mutta tällä hetkellä itse olen sitä mieltä että rahankeräyslupaa ei liian lepsuin perustein avattaisi ilman lupamenettelyä kaikkien ulottuville

edustaja erkki virtanen osui oikeaan siinä asiassa että eihän yritys pilaa miljoonabisnestään sillä että se tekee toimivat tietojärjestelmät suomeen kun raha on näin löysässä

ranska halusi kansainväliseen kriisinhallintaan osallistumisen korvaamista muiden eu maiden toimin ja ranskan omien voimavarojen vapauttamista terrorisminvastaiseen toimintaan

tuomittujen siirtoa koskevan puitepäätöksen tarkoituksena on korvata tuomittujen siirtämistä koskeva yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja joihin puitepäätöksessä tarkoitettu yhteistyö eun jäsenvaltioiden välillä tällä hetkellä perustuu

näyttääkin siltä että eussa on vallassa trendi että säädetään lakeja joilla kaikki valtiot osallistuvat pian kaikkien maiden sisäisiin konflikteihin

lisäpöytäkirjan pääasiallinen merkitys on siinä että vanki voidaan suostumuksettaan siirtää siihen valtioon jonka kansalainen hän on jos hänet on määrätty karkotettavaksi tai muuten maastapoistettavaksi täytäntöönpanovaltiosta rangaistuksen suorittamisen jälkeen

ei ole oikein että lasten suosimissa paikoissa kuten täälläkin jo aikaisemmin esitetyissä huvipuistoissa tai koko perheen tilaisuuksissa alkoholin anniskelua suositaan koska suomalainen voi kyllä iloita lapsensa kanssa myös ilman alkoholia niin ainakin jokainen suomalainen lapsi toivoisi

arvoisa puhemies

nykyisen lainsäädännön mukaan tällä hetkellä puolustusvoimat voivat antaa apua toiselle valtiolle jos kyseessä on suuronnettomuus terrori isku tai muu samankaltainen tilanne

tämä siksi koska sen pitää perustua kaikessa euroopan neuvoston yleissopimukseen kuten vangin suostumukseen ja vapaaehtoisuuteen

arvoisa puhemies

jatkossa apu voisi kohdistua toisen valtion lisäksi myös euroopan unionille tai kansainväliselle järjestölle tai liittyä muuhun kansainväliseen toimintaan

puolustusvoimat voisivat toimia itsenäisesti ei ainoastaan tukien toista suomen viranomaista

silloinhan te tätä olitte itse tuomassa eteenpäin mutta nyt se on jo tasa arvokysymys nyt se on perustuslakikysymys nyt se on ihmisoikeuskysymys milloin se on mitäkin

meillä suomessa vastaavasti mennään vähän toiseen suuntaan

nämä muutokset poistavat ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen mahdollisuuden pelata aikaa siirtyäkseen kärsimään tuomiota omaan kotimaahansa

käsissämme on vastuullinen julkisen talouden suunnitelma pitkästä aikaa

oikeuskanslerinvirasto on kommentoinut sitä että laki ei määrittelisi avun antamisen tai pyytämisen edellytyksiä tai edes sitä mihin tehtäviin puolustusvoimat voisivat apua antaa tai vastaanottaa

suomessa eu maan kansalaisen ei kannata tehdä rikoksia siinä luulossa että hän kärsii rangaistuksensa suomessa

arvoisa puhemies

olisin vielä jatkanut asiaa sen verran että varusmiesliitto on heinäkuussa ilmoittanut oman esityksensä siinä että kutsuntoja uudistettaisiin niin että asepalvelun keskeytykset lyhenisivät

arvoisa puhemies

aliupseeriliitto vaatii lausunnossaan että suoranaiset taistelutehtävät sotatoimialueella tai muutoin sodanomaisissa olosuhteissa rajattaisiin pois

jeesusta

pitäisikö heillekin sitten laittaa jonkunnäköinen päivähoitopaikka koulun jälkeen pakolliseksi koska teidän mielestänne lapselle paras paikka on koulussa tai päiväkodissa eikä missään muualla

keskustelu

voimistelusta ja syvä ekstaasia lähettää lakivaliokunta

puolustusvoimat ovat puolustusvoimat eikä suomen tulisi ainakaan heppoisesti osallistua muiden maiden konflikteihin muutoin kuin asiantuntija ja tukitehtävissä

töölöpanoa varten se pääsis xa neljäs ja puhemiesneuvosto ehdottaa mitä pannaan pöydälle seitsemästoista kuudetta kaksituhattayksitoista pidettävään täysistuntoon

olisin myös halunnut kiinnittää huomiota tähän edustaja yrttiahon puheeseen jossa todellakin historian tuntemus ja todellinen tilanne ovat jääneet kokonaan selvittämättä

uskon siihen että nykyinen hallitus ymmärtää suomen edun tapauskohtaisesti mihin operaatioihin kannattaa ja ei kannata osallistua mutta kuka tietää millaisia hallituksia ja presidenttejä suomeen vielä tulee

tämä täysistuntoa

anna anteeksi se ennustaa seuraava täysistuntoon ensi perjantaina seitsemästoista kuudetta kaksituhattayksitoista kello kolmetoista

jos me vain yksipuolisia uutisia tai asioita otamme tähän keskusteluun niin eihän tästä mitään muuta synny kuin asenne jotain kohtaan ja se pysyy

lisäksi perheenyhdistämiset moninkertaistavat nämä luvut

elikkä nythän me olemme sysänneet valtion oman vastuun raha automaattiyhdistykselle ja se raha on pois sieltä kolmannen sektorin ruohonjuuritason työstä

kuinka paljon nyt näistä maamiinoista jotka ovat varastossa on nyt tuhottu ja voitaisiinko tämä ottawan sopimus harkita uudelleen koska ymmärrän näin että yksipuolisella irtautumisella siitä sopimuksesta voitaisiin kävellä toiseen suuntaan

esityksen taloudelliset vaikutukset pitää tarkastella paremmin

arvoisa puhemies

pentti oinosen tekemän kantelun johdosta totuus on kuitenkin tullut esille ja on selvää että puolustusministeri wallin on kertonut eduskunnalle jotain muuta kuin mitä on

se olisi turhauttava tilanne kaikille osapuolille

siinä mielessä toki tunnustan myös sen että me tarvitsemme tai emme me tarvitse vaan he tarvitsevat siellä lähi idässä rauhanneuvotteluihin erilaisia välineitä ja muitten valtioitten mukaantuloa

meillä perussuomalaisilla on siitä myös oma ohjelmaesitys varjohallitusbudjetissa että määrärahoja pitäisi huomattavasti korottaa eikä tämäkään mikä nytten käytetään tule vielä riittämään

huolestuttavaa on että asuntomarkkinoille koulutukseen sosiaali ja terveyssektorille työllistämiseen turvallisuuteen ja oikeuslaitokseen kasaantuu pitkän tähtäimen kustannuksia eikä niitä ole vielä edes arvioitu

lakiesityksestä mahdollisesti syntyvät velvoitteet jo pelkästään valmistautuminen niihin voivat aiheuttaa puolustusvoimille huomattavia lisäkustannuksia

nykyinen tilanne tässä maamme rajojen lähellä kyllä antaisi meille edellytykset siihen että harkittaisiin uudelleen näiden maamiinojen valmistamista ja varastointia ja myös niitten olemassa olevien maamiinojen säilyttämistä jos niitä kaikkia ei ole vielä tuhottu

mutta emme me voi täältä lähteä neuvomaan miten se tulee toteuttaa

mutta haluaisin muistuttaa ministeri siitä että eduskuntavaalit käydään neljän vuoden välein juuri sen vuoksi että vaihdetaan poliitikkoja sen mukaan että he tekevät oikeita suomen edun mukaisia päätöksiä

se mitä tulee tähän hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta suomen ja israelin välillä on kannatettavaa

mitä tulee arabiliittoon että se haluaa tunnustaa israelin ja rauhaa suoda sille alueelle niin sitä saanen epäillä

hallituksen ensisijainen tehtävä on etsiä päätöksissään suomen ja suomalaisten etua